isot asiat vaativat pidemmän ajan mutta yleensä asiat lopulta selkeytyvät palaset loksahtavat paikoilleen ja kokonaisuudesta tulee sen suuntainen kuin alun perin tavoiteltiin

suomessa on kaksi tai oikeastaan tarkemmin sanottuna kolme lain suojaa nauttivaa oikeudellista parisuhdeinstituutiota

hyvä on se havainto tämän päivän keskustelusta että päämäärästä palvelujen turvaamisesta on eduskuntakin yhtä mieltä vaikka keinoista onkin erimielisyyttä

ja vielä lopuksi arvoisa puhemies sosiaalipolitiikkaa joudutaan tekemään aina niissä talouden raameissa mikä kulloinkin on se todellisuus jossa eletään

ensinnäkin avioliitto ja nyt sitten rekisteröity parisuhde joka on vähän tuoreempi oikeudellinen instituutio parisuhdemuotoinen joka nauttii lainsuojaa

paasikiviläinen oppi tosiasioiden tunnustamisen viisaudesta ohjaa sellaiseen nöyryyteen joka ei ole nöyristelyä tai hurskastelua vaan kantaa hyvää hedelmää oikeiden ratkaisujen muodossa aikanaan

no niillä ei ole oikeudellisesti muuta eroa kuin että siviilivihkiminen tapahtuu maistraatissa ja kirkollisessa vihkimisessä pitää olla kirkollinen tilaisuus tai kristillinen tilaisuus sen toimesta jolla on vihkimisoikeus

sen haltuun ottamisessa ei ihan helpolla pärjää

nyt tässä esitetään että meille tulisi neljäs tällainen parisuhdeinstituutio tai kolmas riippuen laskutavasta joka myös nauttisi jollakin tavalla lainsuojaa

näin varmasti on mutta siitä että tällainen tavoite asetetaan ei välttämättä seuraa se että kun perustuslakia selvennetään niin presidentin valtaoikeuksia jollakin tavalla kavennetaan

itsekin kyselen mikä estää rekisteröimästä omaa heteroparisuhdettaan siviilivihkimisen keinoin

sen ymmärrän että joillekin saattaa olla este ja vaikeus ajatella että pitää mennä kirkkoon tai pitää mennä papin eteen kuulemaan se papin aamen jotta voi olla avioliitossa

tähän jännitekenttään ollaan nyt kätilöimässä tulevaisuudessakin toimivaa kuntarakennetta joka takaisi peruspalvelujen saatavuuden olennaisesti paremmin kuin mikä nyt on tilanne

mutta näinhän ei ole vaan meillä on siviilivihkimisinstituutio siviiliavioliitto ollut jo kauan käytännössä mutta siitä huolimatta vaikka tämä nyt on yleisessä tiedossa hyvin moni haluaa jättää suhteensa sillä tavalla rekisteröimättä ehkä juuri tämmöisistä piano syistä tai joistakin muista

parantamisen varaa on koska nykyinen heikko palvelukyky eriarvoistaa kansalaisia ennätystahtiin

esityksellään pohjoismaisen verosopimuksen hyväksymisestä hallitus käy innolla ja rohkeasti tavoittelemaan yhdenvertaisuuden lisäämistä eläkeläisten verotuksessa

arvoisa puhemies

oli mukava kuulla miten edustaja nylander totesi että toki lukion ja ammatillisten oppilaitosten välillä voi olla yhteistyötä ja itse olen samaa mieltä että tätä yhteistyötä voidaan lisätä

oecdn raportin mukaan suomi sijoittuu niiden maiden joukkoon joissa terveydenhuoltojärjestelmä erityisesti suosii hyvätuloisimpia kansalaisia

ensinnäkin hallitus kiristää eräiden eläkeläisryhmien verotusta

ylioppilastutkintoa ja lukiokoulutusta sekä ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina

palvelujen voimakkaaseen parantamiseen tähtäävä kuntauudistus oli yksi eduskuntavaaliteemoista

kysymys on sinänsä sosialidemokraattisesta vahvasta periaatteesta että pyritään rakentamaan turvaa sille osapuolelle joka on heikomman osapuolen asemassa

näin se on nämä säilyvät erillisinä tutkintoina

mutta sitten opiskelijan nuoren ihmisen kannalta on tärkeätä että voi vähän täydentää omaa osaamistaan esimerkiksi kielten osalta vähän lukiosta voi ottaa jotakin sen ammatillisen tutkinnon lisäksi ja päinvastoin jotta meillä mahdollisimman vähän tapahtuisi niitä pettymyksiä jotka johtavat opiskelun keskeyttämiseen

tässä on jotakin saman tyyppistä tässä lakiehdotuksessa tai sen tausta ajattelussa on jotakin samantyyppistä kuin meillä on työelämän säännöksissä ollut jo pitkään

niin kuin täällä jo aikaisemmin on todettu olisi voitu miettiä sitä millä tavalla jonkin eläkeläisryhmän verotusta kevennetään niin että kenenkään verotus ei kiristy

toiseksi hallituksen tulisi eläkeläisten verotuksen kiristämisen sijasta kiinnittää huomiota paljon suurempaan verotuksen yhdenvertaisuusongelmaan nimittäin siihen että omaisuustuloja verotetaan merkittävästi lievemmin kuin keskisuuria tai korkeita ansiotuloja

vaikka sitä työsuhdetta palkansaajan ja työnantajan välistä työsuhdetta ei mihinkään perille pantaisi niin yhtä kaikki työsuhde katsotaan syntyneeksi jos sitä työntekoa tapahtuu siinä työsuhteessa niin että palkkaa maksetaan ja töitä tehdään tai että se kuvio on sen tyyppinen

kuntauudistusta ei kuitenkaan toteuteta hallituksen päätöksin

lakiesitys pitää sisällään kuvauksen ja säädösehdotukset prosessista johon kunnat velvoitetaan jotta kunnat saisivat oman päätöksenteon pohjaksi riittävän määrän tietoa

tällaiseen työhön pitäisi käydä käsiksi silloin kun haetaan yhdenvertaisuutta lisää verotuksen osalta

tällaisen työlainsäädännön ideana on juuri se että kun henkilö tosiasiallisesti tekee työtä ja on työsuhteessa vaikka työsopimusta ei ole solmittu hänelle muodostuu siinä eräitä oikeuksia muun muassa että häntä ei voida noin vain irtisanoa tai potkia pellolle tai jättää palkkaa maksamatta siis siinä syntyy jokin tällainen muoto

eläkeläisten verotuksessa olevat pienet yhdenvertaisuusongelmat ovat vähäinen ongelma muihin verotuksen yhdenvertaisuusongelmiin verrattuna

valtioneuvosto puuttuu kuntien toimintaan ei määräämällä uutta kuntarakennetta vaan asettamalla kunnille selvitysvelvollisuuden velvollisuuden hankkia tietoa yhdessä

onko tässä asiassa kysymys jostakin samantyyppisestä tilanteesta niin että ihmiset vain halusimmepa sitä tai emme tai ihmettelimmepä sitä tai emme käyttäytyvät tietyllä tavalla muuttavat yhteen asumaan hankkivat omaisuutta siitä jää kuitteja tai sitten siitä ei jää kuitteja tekevät työtä yhteisen kodin hyväksi hoitavat lapsia enemmän tai vähemmän ostavat palkkarahoillaan ruokaa ovat pidempiä jaksoja työttömänä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

pulliaisen puheenvuoron johdosta haluan vielä toistaa sen mikä minusta on oudointa tässä uudessa yliopistolaissa sen pääomituksen muodostumisessa sen rahoitusjärjestelmässä pääomituksen osalta

lakiesityksellä ei laajenneta valtioneuvoston toimivaltaa päättää yleisesti kuntien yhdistymisistä kuntien valtuustojen sitä vastustaessa

siis tämä on ehkä jokin heikko signaali ja sen takia pitää olla tarkkana mitä tässä on tapahtumassa siis siinä että yliopistojen rahoituksen pääomituksen sen osuuden joka tulee valtiolta laadun arviointi ulkoistetaan yksityiselle pääomalle niin että jos yksityinen pääoma arvioi yliopiston kiinnostavaksi ja ehkä laadukkaaksi omalta toiminnaltaan niin silloin tämän arvion perusteella pääomia siirtyy sinne ja sitten valtio seuraa tätä ratkaisua mikä on tehty siellä yksityisen pääoman puolella

ja sinne muodostuu sellainen yhteinen elämä ihmisten oman vapaan yksilöllisen käyttäytymisen perusteella jossa syntyy sitten yhteistä omaisuutta

osion alussa tosin todetaan että vaikutuksia ei voida tarkkaan arvioida koska uusi kuntarakenne ei seuraa suoraan lakiesityksen hyväksymisestä

nyt on kysymys siitä miten siinä tilanteessa jolloin tällainen vapaa kahden yksilön käyttäytyminen se tilanne muuttuu niin että edellytykset yhdessä olemisen jatkamiselle ovat loppuneet turvataan silloin sen asema joka siinä on heikommassa asemassa miten hänen suojaansa voitaisiin jotenkin vahvistaa

eduskunnan yhtenä tehtävänä on rajojen asettaminen sille mihin saakka markkinatalous saa hyväksi käyttää köyhien ihmisten rahapulaa ja nyt juuri tästä eduskunnan tehtävästä on kysymys näissä kahdessa aloitteessa joita molempia olen tukemassa

tuohon suuntaan pitäisi voida edetä

mutta ehkä vähän vähemmän verta hikeä ja kyyneleitä tarvitaan jos rakenteet saadaan tukemaan nykyistä tehokkaammin peruspalvelujen yhdenvertaista saatavuutta

varmaan on niin että täällä on lukuisia ongelmia joihin pitää pureutua ja voi olla että tämä on tässä muodossa mahdoton viedä eteenpäin mutta lakivaliokunnassa me paneudumme tähän

arvoisa puhemies

se on valtavan hyvä bisnes tietenkin mutta silloin kun lainan takaisinmaksu viivästyy ja kykyä siihen ei ole niin siitä tulee valtava loukku josta irti pääseminen on sitten tavattoman vaikeata

nyt on aika viedä tämä osa prosessia eteenpäin ja toivottaa sitkeyttä ja kärsivällisyyttä sinne kuntakenttään

minusta lähtökohta on äärimmäisen kiinnostava

nämä asiat ja luototus liittyvät toimeentulo ongelmiin ja on juuri niin kuin täällä moni on toistanut että sosiaalisen luototuksen kehittämisen avulla pitäisi löytää vastausta siihen toimeentulo ongelmaan joka on näiden pikavippien suosion taustalla

täällä on pahoiteltu sitä että suomessa ei aikoinaan järjestetty kansanäänestystä euroon liittymisestä niin kuin tanskassa ja ruotsissa ja että britannia on jäänyt myös euron ulkopuolelle

me olemme paljon idempänä kuin mikään näistä mainitsemistani euron ulkopuolelle jääneistä valtioista ja minun käsitykseni on se että syy siihen että suomi liittyi ensin eu jäseneksi ja että innolla ja etureunassa lähdettiin myös euroon mukaan ja sillä tavalla kuin mentiin liittyy näihin meidän turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin

arvoisa puhemies

voi myös new order kumma että tämä asia väitettä hallinto paljon tuote keskusteluun edusti vaikka olenkin koiraihminen ja koirien ystävä tämän lakialoitteeni tarkoituksena on turvata hautausmaarauha

me halusimme päättäväisesti osoittaa olevamme osa länttä ja sen takia lähdimme mukaan yhteisvaluuttaan ja pyrimme kaikkiin ytimiin vaikuttamaan

on komeata että näin hyvin vaikeassa taloustilanteessa hallitus kykenee pitämään kiinni nuorisotakuusta tällaisena kärkihankkeena ja sen hyväksi osoitetaan merkittävä määrä lisärahaa

vaikka nykyinen järjestyslaki säätelee koirien ulkoiluttamista yleisillä paikoilla taajama alueilla laki ei riittävästi ota huomioon hautausmaan erityisluonnetta

opintotuen uudistamista ja sitä koskevia ratkaisuja on tehty hyvin pitkälti siitä näkökulmasta että kannustamalla opintotukimallin mukaan tai sen avulla opiskelijaa opiskelemaan nopeammin saadaan työuria pidennettyä

kysyisin ministeriltä

esityksen valmistelua ministeriössä on helpottanut viime kaudella tehty laaja työ

minkälaisia toimenpiteitä on suunnattu yliopistojen suuntaan niin että yliopistot tehostaisivat omaa toimintaansa opintoja opintojen ohjausta ja vastaavaa nyt kun yliopistot ovat kuitenkin itsenäisiä oikeushenkilöitä

tämä hautausmaiden erityisluonne kulttuurinen luonne johtuu siitä näin arvelen että hautausmaat ovat rajapinta elämän ja kuoleman välillä

kokemukset sitä edeltävältä hallituskaudelta osoittivat että eläkekysymykset koskevat niin laajoja intressiryhmiä ettei asiassa ole mielekästä yrittää edetä maan hallituksen yksipuolisin toimin vaikka talouslaskelmat sinänsä osoittaisivatkin uudistuksen tarpeen

omaiset käyvät hautausmailla muistelemassa kuolleitaan

kansalaiset palkansaajat työnantajat ja palkanmaksajat etujärjestöineen ovat kova realiteetti siinä missä excel taulukkoon piirretyt numerotkin ovat kova realiteetti numerot jotka kertovat väestörakenteen kehityksen työllisyysennusteet ja työuran laskennalliset pituusarviot

siksi ei ole mikään ihme että hautausmaan kulttuureissa keskeistä on ollut ihmisten surun kaipauksen kunnioittaminen ja pois nukkuneitten muiston vaaliminen

hautausmailla liikkuvien omaisten tunteet ovat herkimpiä ja voimakkaimpia

arvoisa puhemies

laki kuitenkin kieltää koiran viemisen uimarannalle lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle

niin yksittäiset kansalaiset kuin seurakunnatkin ovat viestittäneet siitä että koirien pääsy hautausmaalle saatetaan kokea loukkaavana ja hautausmaan rauhaa rikkovana

eliniän kasvu tuo lisää vuosia eläkkeelläoloaikaan

viimeaikaisilla eläkeuudistuksilla ja myös tällä uudistuksella pyritäänkin siihen että osa näistä lisävuosista joita tavoittelemme siirtyisi työssäolovuosiksi

ehkä kirkkoa ei kuultu tässä riittävästi

kun on tehty päätös ettei hautausmaita eroteta muista yleisistä paikoista on kyseessä iso kulttuurinen ratkaisu alueella jossa kulttuuri on kaikkein vanhinta

evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus on asiassa lähestynyt sisäasiainministeriötä jokin aika sitten taisi olla viime vuoden puolella ja kiinnittänyt huomiota asiaan

on helppo ymmärtää että eläkeratkaisuilla on merkitystä paitsi kestävyysvajeen umpeenkuromisessa myös vientialojen kustannuksissa ja kansainvälisessä kilpailukyvyssä sitä kautta

järjestyslain muuttaminen antaisi seurakunnille mahdollisuuden rajoittaa koirien ulkoiluttamista hautausmailla ja varjella perinteisiä omaisten suruun ja vainajien kunnioittamiseen liittyviä arvoja

paras on hyvän vihollinen

uudistus pidentää työuria ja lisää työllisyyttä

laissa tulisi kuten nykyisessäkin olla mahdollisuus perustellusta syystä poiketa pääsäännöstä

edellisillä kausilla on yritetty sote ratkaisua monella tavalla tavoiteltu sitä täydellistä mallia mutta sitä ei ole saatu aikaan ja minusta on viisasta että silloin tyydytään jos ei parasta saada hyvään

olen taipuvainen ajattelemaan samaan tapaan kuin ministeri rehula että nyt olemme muutamia askelia lähempänä sitä että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle jossakin vaiheessa

mekanismilla toisin sanoen otetaan osa lisääntyvistä elinvuosista työelämäksi toteutetaan sitä tavoitetta joka tässä on ollut pitkän aikaa pöydällä

nyt olisi tärkeätä kun hallitus siirtyy lainsäädännön valmisteluun että se työ tehdään huolella jotta poliittinen tahto hallituksessa on yhteinen

yleistä kansanterveystyötä samoin kuin työsuojelua ja työterveyshuoltoa on edelleen voimaperäisesti kehitettävä